tosin viime vaalikausi johon tässä edellisessä puheenvuorossa viitattiin myös osoitti sen että ei kaikilla puolueillakaan ole ollut koko ajan halua vahvistaa muun muassa tuottajaportaan asemaa ruokaketjussa mitään erityistä puoluetta nyt tässä mainitsematta

tiistaina useat hallituspuolueitten edustajat peräänkuuluttivat kuntauudistuksen tärkeyttä ja sitä että kestävyysvajeemme edellyttää hallituksen kuntauudistusta

kyllä tietysti jää miettimään onko kysymys ideologiasta onko kysymys tahdosta keskittää onko kysymys ymmärtämättömyydestä vai mistä mutta tällä hetkellä näyttää siltä että tämä hallitus ei halua käyttää hyväkseen tämän maan kaikkia alueita ja maan kaikkien alueitten kehittämistä

ja uskoisin ja ainakin toivon että tämä käy myös tälle eduskunnalle koska kainuun kunnat itse näin näkevät järkevänä

monet hallituspuolueitten edustajista myös ihmettelivät sitä minkä vuoksi keskusta kritisoi keskeneräistä kuntauudistusta

suomessa kaupan tuottavuus on selkeästi parempi kuin muissa eu maissa ja kaupan vahva asema suomessa näkyy muun muassa elintarvikeketjun eri osapuolten kannattavuudessa ja osuuksissa

mistä taas tämä suhteen romahtaminen johtuu sitä aika hyvin siteeraa eräs julkishallinnon professori joka toteaa että siihen ovat vaikuttaneet useat tekijät

viime kesäkuussa eduskunta kehyspäätöksiä hyväksyessään muun muassa edellytti että kuntauudistusta on arvioitava hyvin analyyttisesti myös taloudellisten vaikutusten osalta siis myös kestävyysvajeen näkökulmasta

itse näen että tämä voisi soveltua monille väestörakenteeltaan ja muutoksiltaan saman tyyppisille alueille ja mallin demokratiaelementin osalta monille kaupunkiseuduillekin mutta kuten sanottua tämä on sitten poliittista harkintaa

näitä esimerkiksi edustaja kalmari ja kiviranta tuossa ottivat esille en niitä halua sen takia tässä enää erikseen lähteä nostamaan esille

mitä tulee vielä metson rahoitukseen niin suhteessa siihen millaisia ratkaisuja viime aikoina muuten on jouduttu tekemään metson rahoituskin on ollut varsin kohtuullisella tasolla

opportunistinen ja lyhytjänteinen politiikan tekeminen paikoitellen poikkeuksellisen häikäilemätön toiminta uudistuksen valmistelua eteenpäin vietäessä arvostamisen puute epärehellisyys ja valtavirrasta poikkeavien näkemysten huomiotta jättäminen

ehkä hämmentävintä tässä keskustelussa on ollut se että lapsilisien leikkausten sijaan ei käy mikään järkevä vaihtoehto ikään kuin esimerkiksi joku tupakkateollisuuden hyvinvointi olisi tärkeämpää kuin lapsiperheitten hyvinvointi

oma kritiikkini hallituksen ideologiseen kuntauudistuskokonaisuuteen johtuu muun muassa siitä että yhtään taloudellista vaikuttavuuslaskelmaa hallitukselta ei ole tullut mutta kylläkin ja nyt sanon aivan tietoisesti aivan äärettömän ylimielistä perustuslaista piittaamatonta yksioikoista isäntäkuntarenkikunta mallin eteenpäinajamista jonka hallitus vielä pyrkii huipentamaan linjapäätöksissään kuntien pakkoliitoksilla

toki on todettava että kaupan vahva asema ja kaupan aseman vahvistuminen ja katteitten kasvu ei ole vain suomalainen ilmiö sama suuntaus on monissa muissakin eurooppalaisissa maissa

on aivan selvää että joka tapauksessa asialle on tehtävä jotain ja minäkin omalta puoleltani haluan kyllä ministeri ihalaista kiittää siitä että tässä nyt ollaan menossa eteenpäin tämän lakiesityksen osalta

no tietysti on pakko sanoa että kyllähän te olette menneet kuntien kukkarolle

se mikä tässä sitten on ollut erityisen ikävää on se että kun näitä valtionosuuksia on leikattu rajusti niin meillä on lukuisa määrä kuntia jotka ovat sen seurauksena joutuneet sitten jopa leikkaamaan ja lomauttamaan lastensuojelun henkilöstöä kunnissa

mitä ministeri aikoo tämän luottamuksen korjaamiseksi tehdä

eläkkeensaajia koskevat hallituksen päätökset eivät ole pelkästään leikkauksia vaan niissä on myös vanhusten olojen parannuksia ja kehittämistyötä kärkihankkeina ikäihmisten kotihoito ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen

sitä onko tämä lakiesitys nyt joka suhteessa toimiva vastaako se siihen tavoitteeseen mitä tälle lakiesitykselle nyt sitten on asetettu on eduskuntakäsittelyssä nyt sitten syytä hyvin tarkoin pohtia

mittavat valtionosuusleikkaukset eriarvoistavat kuntia kohtuuttomalla voimalla

tosin hallituksen logiikka hiukan pettää siinä kun samoihin linjapäätöksiin kunnille lisätään uusia velvoitteita useilla sadoilla miljoonilla euroilla

kun tuon lakiesityksen tuossa nopeasti lukaisin niin toki olisin kaivannut itse muun muassa jo tässä vaiheessa tarkempia vaikuttavuusarviointeja tämän esityksen vaikutuksista muun muassa sitä millä tavalla tämä käytännössä voisi vaikuttaa nyt sitten tuottajien asemaan tuottajien taloudelliseen asemaan

olen myös erittäin huolissani aikataulusta jolla hallitus kuvittelee kyettävän tekemään kuntien tehtävien karsinta

samalla myös kuntataloutta vahvistetaan jotta tarvittavat kuntapalvelut voitaisiin turvata

nythän on muistettava se tosiasia että eläkkeensaajienkin näkökulmasta kuntakentän kyky järjestää palveluita on monella tavalla keskeinen

jälleen kerran on myös pakko puuttua valtiontalouden kannalta pieneen mutta alueitten kannalta merkittävään yksityiskohtaan eli maakuntien kehittämisrahaan

arvoisa puhemies

muutamia kommentteja itse lakiesitykseen muun muassa kolme väittämää

tällä vaalikaudella joka vuosi hallitus esittää maakuntien kehittämisrahan pyyhkimistä olemattomiin niin nytkin

on väitetty kuten tässä jo aiemmin tuli esille että tämän lakiesityksen myötä tuonti tulee lisääntymään koska päivittäistavarakauppa ei voisi enää ostaa suomalaisia tuotteita

se on tärkeää sen vuoksi että meillä on näitä palveluntarjoajia ja neuvojia jotka pystyvät sitten tarvittaessa tuottamaan niitä metsänhoidollisia toimenpiteitä

nythän muun muassa globalisaatio ja pitkät elintarvikeketjut ovat uusia suuria muuttujia elintarviketurvallisuudessa ja on erittäin hyvä että nämäkin on nyt nostettu tässä selonteossa esille

metsässä on myös valtava työllistämispotentiaali puurakentaminen mitä meidän tulisi suomessa suosia enemmän kuitupuun käyttö ja tietenkin energiapuu ja sen takia olisi tietenkin toivonut kun tänään on paljon puhuttu näistä budjettiriihen aikaansaannoksista ja rakenneuudistuksista että tässä energiakäytössä oltaisiin pystytty edistämään metsänkäyttöä enemmän ja oltaisiin saatu täten torjuttua tämän hiilenmustan rahan valuminen tuonne uralin taakse

kilpailulain muutoshan tuo mukanaan sen että määräävän markkina aseman määritelmä muuttuisi suomen markkinoilla eikä eun markkinoilla

miljardi aluekehityksestä hävisi pois tulevan rakennerahastokauden aikana ja nyt vielä pienetkin maakuntien kehittämisrahat pyritään poistamaan

mutta nuo valtionosuusleikkaukset tarkoittavat käytännössä myös sitä että kuntaveron osalta korotuspaineita merkittäviä korotuspaineita on olemassa ja ne kohdistuvat erityisesti pieni ja keskituloisiin

ehkä tästä sitten pitää vetää sitä johtopäätöstä että ehkä meidän tässä kaavoitusprosessissa on jotenkin vahvistettava nimenomaan tätä tarkoituksenmukaisuusharkintaa

on myös väitetty ja esitetty että hinnat nousisivat muun muassa siksi ettei määräävässä markkina asemassa oleva voisi myydä tuotteitaan alle ostohintojen

on hyvä että selonteko nostaa esiin koko elintarvikeketjun läpi menevän laatuajattelun ja korostaa myös elintarviketurvallisuuden merkitystä yhtenä kotimaisen elintarviketuotannon vahvuutena

samalla tässä näyttää unohtuneen se tosiasia että tämä maa kehittyy vain koko voimallaan ei suinkaan kaiken keskittämisellä helsinkiin tai muihin kasvukeskuksiin

tätä taustaa vasten on kyllä tervehdittävä kiitoksella sitä että ensi vuonna kuntatalouden heikkeneminen pysähtyy ja kuntataloutta parannetaan neljän vuoden heikennysten jälkeen

mutta arvoisa ministeri tämän lain kuulemisen yhteydessä tuli aika voimakasta kritiikkiä siitä millä tavalla ympäristöministeriö näissä kaavoitusprosesseissa nyt kaiken kaikkiaan toimii ja mikä on ympäristöministeriön ja sen virkamiesten rooli

arvoisa puhemies

vaikka täällä ovat nämä petoasiat olleet jo monella tavalla esillä niin vielä siihen liittyen

jos oikein ymmärrän tätä lakiesitystä niin ainoastaan saalistushintojen käyttöhän on kielletty

nämähän ovat kaiken kaikkiaan suomalaisen ruokaketjun selkeä vahvuus josta on tulevaisuudessakin pidettävä kiinni

niin kuin tässä on todettu susien kannanhoidollinen lupamäärä oli nyt reilusti noussut ja ministeriön ohjeen mukaan ministeriö suosittelee uusien lupien kohdentamista nuoriin haittaa tai vahinkoa aiheuttaviin susiin

esimerkiksi ähtärissä viimeiset metsäta lousinsinöörit valmistuivat tänä kesänä ja sen vuoksi heidän työpanostaan kun tarvitaan lisää heitä pitäisi myös huomattavasti enemmän pystyä kouluttamaan jat kossa

kolmas väittämä johon itse olen törmännyt on se että kaupat eivät uskaltaisi enää suosia lähituotteita ja pientuottajat joutuisivat tulevaisuudessa kilpailemaan kansainvälisten elintarvikejättien kanssa

kun elintarviketurvallisuudesta puhutaan on tietysti syytä huomioida suomalaisen ruuan tuotantoedellytykset

arvoisa ministeri millä tavalla te olisitte valmis nyt tätä kaavoitusprosessia kehittämään huomioiden sen kritiikin mitä nyt tämänkin lain käsittelyn yhteydessä on monella tavalla tullut

jälleen kerran tilojen kannattavuudelle aivan keskeiset kansalliset ja eu tuet alenevat ja edelleenkään makeraan eli maatilatalouden kehittämisrahastoon ei kohdenneta lisää pääomitusta

mutta minä tässä toivoisin myös että näitä lupia kohdennettaisiin miten sen nyt sanoisi tarpeen mukaan myös alueellisesti ja tarkoitan tällä muun muassa kainuuta missä tietyllä alueella tämä on todellinen ongelma on useita laumoja joitten aiheuttamat vahingot ovat kiistattomia

on kiistatonta että suomalaisen maatalouden toimintaedellytykset muun muassa kannattavuuden osalta ovat heikentyneet ja sitä myötä omavaraisuutemme on heikentynyt keskeisten elintarvikesektoreitten osalta

ymmärrän näin että tässähän nyt ainoastaan suomen laki muuttuu mutta mielenkiintoista on kieltämättä ollut törmätä siihen että kauppahan jo jossakin määrin on tuottajahintaneuvotteluissa sopimusneuvotteluissa lähtenyt alentamaan tuottajahintaa ja perustellut sitä tällä tulossa olevalla lainsäädännöllä

nyt tehtävillä toimilla hallitus haluaa varmistaa sen että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus turvattuun toimeentuloon

on täysin mahdotonta ylläpitää maatalouden tulotasoa tilanteessa jossa maatalouden tuottavuutta ja rakennetta olisi kehitettävä samaan aikaan kun tuotantokustannukset pysyvät korkeina ja maataloudelle on asetettu mittavasti erilaisia ympäristövaateita ja byrokratian koukerot painavat jokapäiväistä elämää

esitin tuossa kysymyksen ministerille siitä mitä me vastaamme niille ihmisille jotka asuvat taajamien ulkopuolella ja ovat kaiken kaikkiaan huolissaan siitä millä tavalla tämä yhteiskunta kehittyy millä tavalla yhteiskunta valtiovalta kohtelee niitä olosuhteita joitten keskellä he joutuvat asumaan

eli ehkä kysymys näinpäin että voiko ministeriö ajatella näitten uusien kaatolupien myöntämistä myös selkeästi alueellisesti

muutama huomio kustannuksiin liittyen

hallitus on minusta kuitenkin valinnut järkevän tien jossa pyritään myös alentamaan kustannuksia niiden palvelujen osalta joita eläkeläiset käyttävät

jotta maatalouden tulotaso ei heikkenisi ja myönteinen rakennekehitys jatkuisi maatalouden tukiin tarvitaan vakautta ja pitkäjänteisyyttä ja yleensäkin maatalouspolitiikkaan tarvitaan vakautta ja pitkäjänteisyyttä

samalla tuetaan myös toimintakyvyn säilyttämistä

niin kuin tuossa totesin niin en ole varma onko tämä lakiesitys tavoitteisiin nähden nyt sitten riittävä mutta joka tapauksessa jos oikein ymmärrän näen että tässä lakiesityksessä on myös muutamia ongelmia

tässä maa ja metsätalouden vakaassa ja pitkäjänteisessä kehittämisessä hallitus on valitettavasti epäonnistunut

lähtisin myös siitä että nyt ei pitäisi sortua liialliseen pelotteluun vaan ottaa huomioon kokonaisuus niin julkisen talouden kuin palvelujen kehittämisenkin osalta

olisin toivonut että ministerillä olisi ollut aikaa ottaa kantaa myös siihen miten hän kaiken kaikkiaan nyt sitten näkee tämän turvallisuuden taajamien ulkopuolella

ne kaikki aiheuttavat muun muassa viljelijöille lisäkustannuksia mutta niitä on hyvin vaikea siirtää lopputuotteen hintaan

elinkeinonharjoittajanhan on tehtävä tutkintapyyntö kilpailuvirastolle omalla nimellään ja tutkintapyyntö kai on julkinen tieto

eläkeläisten osalta kokonaisuus joka vaatii tasapainottelua ja erityistä seurantaa on eläkkeensaajien siirtyminen yleisen asumistuen piiriin kuten täällä tänä päivänä on moneen otteeseen todettu

tämä tarkoittaa sitä ettei tulevaisuudessakaan kenties uskalleta tehdä tutkintapyyntöjä

tuossa äskeisessä keskustelussa käytiin debattia myös siitä minkälaista huolta meidän pitää kantaa poliisien työllisyydestä

on välttämätöntä että tämä valvonnan raskaus ja kalleus elintarvikeyrittäjien viljelijöitten kannalta jollakin tavalla huomioidaan

on syytä kysyä olisiko tässä mahdollista ajatella niin että tätä entistä pidemmälle vietävää valvontaa kohdennettaisiin tarkemmin todellisiin riskipaikkoihin ja vähennettäisiin sitten turhaa valvontaa

erinomainen edustaja kalliorinne totesi siinä keskustelun yhteydessä sillä tavalla että kaikki ammattiryhmäthän täällä ovat tietyllä tavalla yhteiskunnan kouluttamia

tämän ongelman lisäksi tämän voimassa olevan lain mukaan kilpailuvirasto asettaa toimenpidepyyntöjä tärkeysjärjestykseen ja keskittyy sellaisten kilpailurajoitusten selvittämiseen joilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kansantaloudessa

taustalla on muistettava myös ministeriön arvio siitä että keskeisin tuen alenemiseen vaikuttava tekijä on yleisen asumistuen hyväksyttävien enimmäisasumismenojen alhaisuus verrattuna eläkkeensaajan asumistuen enimmäisasumismenoihin

mutta aina muun muassa poliisien osalta pitää huomata se että yhteiskunta kouluttaa heidät tiettyyn yhteiskunnan kannalta keskeiseen tärkeään ammattiin ja sen takia joudumme hiukan eri tavalla kantamaan huolta siitä millä tavalla tämäntyyppinen ammattiryhmä sitten työllistyy

väärennösten seurauksena muun muassa elintarvikkeitten raaka aineitten alkuperä ja jäljitettävyyden merkitys on edelleen korostunut erityisesti lihan alkuperävaatimuksena

tämä kai saattaa tarkoittaa käytännössä sitä että pahimmassa tapauksessa tutkintapyyntöä ei tutkitakaan mutta tutkintapyynnön tekijän sopimussuhdetta päivittäistavarakaupan kanssa ei enää jatketa

toisin sanottuna edullisesti asuvien tukitaso ei ole samalla tavalla vaakalaudalla kuin heidän osaltaan joilla asumismenot ovat syystä tai toisesta korkeammat

arvoisa puhemies

no jos oikein ymmärrän niin tuo hallituksen esitys ei myöskään puutu noihin päivittäistavarakaupan käyttämiin omiin tuotemerkkeihin

sinänsä peruslähtökohta vaikuttaa niin oikeudenmukaiselta kuin se yhteiskunnan järjestelmiä yhtenäistettäessä suinkin voi olla

kuluttajille pitää turvata riittävä tiedonsaanti mutta olisi myös varmistuttava siitä että kuluttajien taidot toimia osaavina kuluttajina olisivat riittävät

tämän sisältö on nyt täällä tarkoin arvioitava sitä on ehkä myös viilattava mutta samalla kyllä täytyy toivoa että myös tuo elintarvikeketjun hinnoittelu pitäisi saada kyllä aivan eri tavalla läpinäkyväksi kuin tällä hetkellä

tässäkin asiassa olisi kohtuullista että turha käytän jälleen näitä sanoja eläkeläisten pelottelu lopetettaisiin

tässä on riskinä että siirtymävaiheessa syntyy esimerkiksi alueellisia eroja asumistuen kuntaryhmien myötä joten eduskunnan kannattaa kohdistaa energiaansa myös näiden riskien hallintaan eikä populistiseen pisteitten

tässä lakiesityksessä siis kaiken kaikkiaan esitetään muutettavaksi kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia

kaiken kaikkiaan ravitsemusneuvonnalle on yhä suurempi tarve kuten myös hyvälle kotitalousopetukselle ja kotitalousneuvonnalle

ehkä tätä kautta saisimme myös paljon puhutun lisääntyvän ruokahävikin kääntymään merkittävästi pienemmäksi mutta totta kai tämä kaikki tarkoittaa myös sitä että meidän pitää turvata riittävän hyvä muun muassa kotitalousneuvonta neuvonnan taloudelliset ja rahalliset resurssit

arvoisa puhemies

tämä esitys uudeksi kuntajakolaiksi on kaiken kaikkiaan hyvin monella tavalla erinomaisen hyvä lakiesitys

ehkä ihan lopuksi yksi puute jonka tässä selonteossa panin merkille

tämä korjaa nyt niitä monia ongelmakohtia joita toteutuneissa kuntaliitoksissa on esiintynyt eli tämä esitys parantaa aivan selkeästi kuntaliitosten käytännön teknisiä edellytyksiä

mikrobilääkeresistenssi on tällainen globaali ongelma eikä se tunne rajoja eläinlajien välillä vaan leviää ihmisestä eläimeen ja päinvastoin

puhuttaessa kuntaliitoksista toki edelleen on muistettava se tosiasia että sinällään kuntaliitos ei välttämättä edesauta uuden kunnan toimintaedellytyksiä ellei palvelujen tuottamis ja järjestämistapoihin samalla kyetä puuttumaan

koska tämä on selkeä kasvava ongelma maailmanlaajuisesti niin olisin kyllä toivonut että selonteossa olisi tätä asiaa voitu korostaa hiukan esitettyä enemmän

eli kyllä tässä hyvin pitkälle vastuuta annetaan kunnille itselleen ei valtio turvaa näitä kuntien kaikkia toimintaedellytyksiä suinkaan kuten ed

kyllä tässä kunnilla itsellään on erittäin suuri vastuu ja näissä kuntaliitoksissakin se vastuu kohdistuu ennen kaikkea sitten siihen että nämä palvelujen tuottamis ja järjestämistavat voidaan myös käydä lävitse ja tarvittaessa uudistaa

tätä taustaa vasten hallintovaliokunta on aivan oikein huomioinut toki hyvin hienovaraisesti sen että henkilöstön irtisanomissuoja liitostilanteessa on toki aivan perusteltua mutta sitten käytännössä sen soveltaminen on taloudellisesti monessa kuntaliitoksessa vähintäänkin hyvin haasteellista

kaiken kaikkiaan tämä on erittäin kovaa kuntien rahoitusaseman heikentämistä ja on käytännössä johtamassa siihen että peruspalveluitten rahoitusvastuu siirtyy yhä suuremmassa määrin kunnille

aluekehittämisessähän tämä on ollut jo pitkään aivan keskeinen tavoite joten kuntajakolaki on nyt sitten linjassa aluekehittämisen tavoitteitten kanssa kilpailukykyisistä ja elinvoimaisista alueista seuduista ja kunnista

tämä tarkoittaa väistämättä sitä että näitä leikkauspäätöksiä tehtäessä tulisi erityisen vahvasti arvioida sitä mitkä ovat kuntien tosiasialliset edellytykset suoriutua tehtävistään ja tätä arviointiahan tässäkään hallituksen lakiesityksessä ei tehdä vaan ohitetaan kohta vaikutukset kuntien toimintaan erittäin ylimalkaisesti

eli kuntien välillä tarvitaan tiivistä yhteistyötä muun muassa maankäytössä asumisessa liikenteessä ja niin edelleen

eli kuntarakenteenkin on kyettävä muuttumaan aivan väistämättä ajassa muistaen tietysti se että kunta ei missään tapauksessa ole itsetarkoitus vaan se että kunnan on kyettävä järjestämään tai tuottamaan kuntalaisten tarvitsemat hyvinvointipalvelut

selvä

oleellista on se että tällä kuntarakenteella kunnat pystyvät tuottamaan ja järjestämään asukkaittensa tarvitsemat hyvinvointipalvelut

oleellista kuntajakoprosesseja ohjaavassa lainsäädännössä on se että se on johdonmukaista ja selkeää ja että se tukee kunnan valmistelua ja päätöksentekoa ja varmistaa valmistelun riittävän avoimuuden ja kuntalaisten osallistumisen